ahde sanoi että hallitus elvyttää liian vähän

arvoisa puhemies

olen hiukan ihmetellyt erityisesti opposition kommenttia siitä että jos nyt laitetaan yhteen sekä elinkeinopuoli liikennepuoli että ympäristöpuoli niin siinä vaiheessa pystytään keskustelemaan nämä kaikki eri näkökulmat eikä tapahdu sillä tavalla mitä monta kertaa nyt on tapahtunut että itse asiassa tehdään osittain ja sitten yksi osapuoli tulee sanomaan ettei onnistukaan

nyt ovat eri puolilla suomea lähteneet yritykset mukaan ja toimitaan yhdessä johtavat poliitikot ja yritykset viedään maata eteenpäin

nyt on ollut vain se ristiriita että näyttää siltä että me olemme antaneet ohjeet mitenkä kasvutoimenpiteitä tehdään mutta virkamiespuolella tuntuu olevan vähän vaikeuksia nähdä että tehdään todellisia kasvutoimenpiteitä

liittyen esimerkiksi t k verovähennyspuoleen on aika hassu tilanne ja sanotaan että se ei voi koskea alihankintaa tai yritysten yhdessä tehtävää työtä koska yrityselämähän toimii sillä lailla

nyt on historiallinen tilanne rakentaa uudella tavalla myöskin kunnan rakenteita myöskin uudenlaisia toimintatapoja

ja toisaalta toinen hyvä piirre myöskin tässä on että lupapuoli ja kehityspuoli on laitettu erikseen mikä on myöskin hallinnon näkökulmasta erittäin hyvä näkökulma että samat viranomaiset eivät sekä tee kehitystyötä ja sitten joko myöntävät tai kieltävät

eli kysynkin tällaisista julkisista hankinnoista

mutta käydään läpi nämä kun ne tulevat paranneltuna versiona ja mietitään sitten ovatko ne riittäviä ja toivottavasti me löydämme vielä tehokkaampia keinoja heti helmikuussa

miten me voisimme vielä paremmin käyttää näitä julkisia hankintoja näitten uusien ideoiden innovaatioiden toteuttamiseen emmekä turvautuisi vain vanhaan

eli katsokaa mieluummin positiivisia asioita kuin negatiivisia

arvoisa puhemies

sain juuri ministeri virkkuselta viestin että valitettavasti hän ei pystynyt olemaan täällä paikan päällä koska lain käsittelyaikaa siirrettiin ja muuten olisi ilman muuta ollut

voin sanoa kokemusperäisesti myöskin kun olen toiminut suomen akatemian tutkijana että olen suhteellisen kriittinen tätä lakiesitystä kohtaan koska jos miettii siitä kokemuksesta lähtökohtaisesti niin tietyllä tavalla kun on muulla tutkijanuralla toiminut yliopistolla tämä suomen akatemian tutkijana toimiminen on tietynlainen tavoite että pääsisi siihen siinä suhteessa koska se toimii myöskin tällaisena että silloin pystyy keskittymään aidosti tutkimukseen

siinä on tutkijanvapaus siinä ei ole hallintoa ei jouduta velvoittamaan yliopiston hallintoon osallistumaan vaan pystyy aidosti keskittymään tutkimukseen

olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa siitä että edustaja kettusen on syytä katsoa niitä muutamia jo konkreettisia esityksiä mitä täällä on

siinä on raportointi ainoastaan tutkimuksesta ja siihen käytetyistä määrärahoista suoraan suomen akatemialle

todellakin raportit arvioidaan

sitten siinä on myöskin mahdollisuus ulkomaan apurahoihin ja vastaaviin suoraan akatemialta jotka täydentävät sitä tutkimustyötä ja lisäävät tutkimuksen kansainvälisyyttä

nyt ei missään tapauksessa voisi vahvistaa destian pääomaa eli valtion täytyisi sijoittaa sinne rahoitusta kun olisi mahdollista vahvistaa destiaa ja säilyttää niitä työpaikkoja myöskin ottamalla yksityistä pääomaa mukaan turvaten ne työpaikat

olemme liian varovaisia kokeilemaan kaikkea uutta ja siihen liittyy esimerkiksi tämä keskustelu paljonko julkisten hankintojen pitäisi tehdä uutta verrattuna siihen vanhaan

hyvin pieni hallinto hyvin vähän byrokratiaa hyvin toimiva hyvin tutkijamyönteinen näkökulma joka on myöskin erittäin tehokas

sen takia mielestäni tässä eduskunnassa pitäisi keskustella tästä lakiuudistuksesta vielä ja katsoa siitä ovatko nämä perustelut muutokselle riittäviä

se voi olla aivan erilainen kuin nykyinen koulu

ne kilpailutetaan yhtenä toimijana destia

meillä on myöskin tällaista vähän vanhakantaista näkökulmaa täällä kun taas tietyt muut maat tekevät jo uudella tavalla on enempi kokemusperäistä oppimista ja vastaavaa

arvoisa puhemies

no miksi

siinähän se vapaus juuri onkin että pystyy toimimaan aidosti tutkijana ilman turhaa byrokratian lisäystä

saammeko samalla verorahalla parempaa palvelua

parhaimmat ideat ja järkevimmät toimenpiteet syntyvät usein silloin kun on monia tekijöitä ja myöskin positiivista kilpailua eri tekijöiden kesken

tästä kaikesta on kysymys hankintalaissa

haluttiin uskoa että samoilla veroeuroilla voi saada parempaa palvelua tai hankkia tuotteita edullisemmin

toiseksi voi sanoa että myöskään kunnat eivät enää pärjänneet oman palvelutuotannon varassa

jotkut kutsuvat tätä toiminnan tehostamiseksi toiset kutsuvat sitä paremmiksi toimintatavoiksi

kysyn

eikö nyt olisi se oikea aika asettaa ulkopuolinen työryhmä jonka tehtävänä on esittää kokonaispaketti miten tästä parhaiten selvitään

arvoisa puhemies

asiat voidaan tehdä helpommin paremmin kuntalaiset voidaan saada entistä tyytyväisemmiksi voimme kokea työmme merkityksellisemmäksi kuin koskaan aikaisemmin uusilla toimintatavoilla

arvoisa puhemies

miettikää nyt sitä että ihminen voisi itse valita minkä palvelun ottaa minkälaisella laadulla tai hänen lapsensa valitsee

arvoisa puhemies

aluksi täytyy tietysti miettiä mikä on ollut syy tähän kilpailulain muutokseen ja siinähän on oikeastaan ollut kaksi syytä

arvoisa puhemies

täytyy kysyä nyt sdpn puolelta ennen kaikkea näitä teidän käsityksiänne ja miettiä kun esimerkiksi ann selin sanoo omassa puheenvuorossaan että liikeaikalaki turvaa perheiden yhdessäoloaikaa sunnuntaisin tällä hetkellä puoleksi vuodeksi taajamien suurissa myymälöissä työskenteleville ei muille

ensimmäinen on se että kauppa on voimakkaasti keskittynyt ja nähdään että voi olla kaupan vääristymiä sen keskittymisen johdosta että tulee niin suuri markkinaosuus

saattoi esiintyä myöskin ylimääräistä oman kylän tyttöjen ja poikien suosimista kun objektiiviset kriteerit puuttuivat

ja toinen on ollut nimettömät epäilyt siitä että markkinaosuus on johtanut kaupan kilpailun vääristymiin

ne ovat pohjimmiltaan terveitä yrityksiä mutta niiden vakuuksien tai rahoituksen saantiongelmat ovat vaarassa ajaa ne ja niiden tuotannon nurin ja ihmisiä työttömiksi

ja hyvä ystävä siellä lapin puolellakin se että kunta luo nämä markkinat sille palvelusetelille se tuo yrityksiä sinne tulee vaihtoehtoja tulee työpaikkoja

laajemmalla tasolla voidaan sanoa että siten tämä hankintalaki on siis myöskin korruption vastainen laki ja ennen kaikkea korruptiota ennalta ehkäisevä laki

me olemme valiokunnassa aika paljon haastaneet myös että mitä kaikkea vääristymiä on ollut mutta juuri kukaan ei ole halunnut ainakaan omalla nimellään tulla esittämään minkälaisia vääristymiä kaupan kilpailun osalta on tapahtunut

se on subjektiivinen oikeus

arvoisa puhemies

onko sitten hankintalaki onnistunut

tässähän se pamin kanta juuri onkin että nyt tulee tietynlainen sopimuksellinen tila ja te puhutte nyt sitten että nyt tuhotaan kaikkien perhe elämä kun tehdään ne säännöstelyt ja tehdään ne oikeudet myöskin joita tällä hetkellä ei ole

on vain tehty nimettömiä paljastuksia siitä että mikäli haluaa omat tuotteensa kaupan hyllyille joutuu maksamaan siitä tai mikäli on ollut ylijäämätavaroita kaupassa niin kauppa on palauttanut ne tuottajan kustannuksella tai on otettu markkinointirahaa mikäli halutaan tuotetta markkinoida kaupassa

kokonaisuutena voisi katsoa kun tätä keskustelua käy että meillä olisi ehkä todellakin vakavan keskustelun paikka talouspolitiikasta yrittäjäpolitiikasta kasvupolitiikasta

se menee aika ikävästi laadun ja innovatiivisuuden edelle

on aika hassu tilanne kritisoida voimakkaasti vaikka ruotsia tai saksaa jotka tekevät sitä työtä että työn tarjonta lisääntyy ja työpaikkojen määrä lisääntyy ja ne turvaavat hyvinvointiyhteiskunnan

emme kai me halua että meillä on köyhiä työttömiä vaan sellaisia ihmisiä jotka pääsevät työn syrjästä kiinni pääsevät maksajapuolelle tässä yhteiskunnassa

mutta ehkä sen takia me olemme halunneet tehdä tällaisen kilpailulain muutoksen että nämä myöskin käydään asiallisesti lävitse

tosin vähän huolestuttavaa on se että merkittävä osa yrityksistä ei ole löytänyt tätä markkinapaikkaa jolloin voi kysyä onko kysymys itse asiassa markkinoinnin puutteesta

mutta siitä yrittäjyyspuolesta olisi kyllä hyvä keskustella myöskin laajemmin vaikka niin että yrittäjien sosiaaliturva tulisi samantyyliseksi kuin työttömien sosiaaliturva

on ollut pakko tuotteistaa asiat esimerkiksi kunnissa tehdä laatumäärityksiä analysoida toimenpiteiden vaikuttavuutta mitä aikaisemmin ei monessakaan tilanteessa tehty

jo yleensä se että hankintojen markkinat ovat kasvaneet on varmasti osittain hankintalain ansiota

tämä antaa vain mahdollisuuden tarkastella tarkemmin sitä tapahtuuko jotain vääristymiä

arvoisa rouva puhemies

suomessa on paljon luovan alan ihmisiä ja luovan talouden ja kulttuurialojen kasvupotentiaali maassamme on varsin merkittävä

arvoisa puhemies

paljon on vielä tekemättä

me tarvitsemme myöskin uusia kasvualoja suomeen entisten rinnalle

arvoisa puhemies

ensinnäkin voi sanoa että vieläkään todellisia markkinoita ei ole luotu

sitten on myöskin ollut havaittavissa että on ollut jo tässä vaiheessa tiettyä ennalta ehkäisevää vaikutusta tällä lakiesityksellä

me toivoisimme teiltä arvoisa oppositio analyyttisiä vastauksia vaihtoehdoista kun on tämä saastuttaja maksaa ympäristöperusteinen verotus nyt esittelyssä

mikäli suomi haluaa kuitenkin olla tällainen hyvä ja kannustava maa idearikkaille ihmisille työstä on saatava korvaus

on tullut julkisia ilmoituksia että katsomme erittäin tarkasti että toimimme kilpailuneutraalisti emmekä missään tapauksessa kilpailua vääristävästi

kaikki me olemme tunnustaneet että meillä on entistä vähempi rahoitusta jolloin meidän täytyy keskittyä tiettyihin oleellisiin kasvukohtiin tässä kasvukeskustelussa

aitojen kustannusten selville saamiseksi olisikin kunnissa otettava huomioon henkilöstön sivukulut kiinteistöjen kulut myös kaikki hallinnolliset kustannukset aina kaupungin kunnanvaltuustoa myöten

joskus sanottiin tietyt kaupparyhmittymät ovat sanoneet että tämä johtaa siihen että on pakko ostaa aina halvinta tuotetta koska sanotaan että jos ei osta sitä halvinta tuotetta niin sitten suosii jotain kalliimpaa

se on todella vahva viesti että me kolminkertaisesti annamme rahaa sitten yhdessä yksityisen sektorin kanssa koska ilman perustutkimusta me emme pärjäisi

yhä uusia laitteita soveltuu esimerkiksi musiikin kopiointiin ja tästä syystä varsinaiset tekijät eivät saa korvausta

markkinat on myöskin tehty suurille ja kauniille

miten ja milloin näiden hyvitysmaksujen piiriin kuuluvaa laitekantaa päivitetään sillä tavalla että myöskin uusien laitteiden todellisesta kopiokäytöstä maksetaan korvaus

kolmantena on tämä team finland toiminta johonka myöskin lisätään rahoitusta kun nyt kaikin voimin meidän pitäisi löytää niitä vientikohteita että me saisimme rahaa suomeen

jälleen